määräaikainen pankkivero on yksi tärkeä lisäys tällaiseen keinovalikoimaan yksi askel oikeaan suuntaan niin kuin edustaja mustajärvi keskustelussa omassa puheenvuorossaan totesi

esitys kokonaisuudessaan jälleen kerran todistaa vahvasti sitä että hallitus elää tiiviisti kiinni ajassa ja reagoi aktiivisesti aina tarvittaessa

arvoisa puhemies

koen että aika monet luottamushenkilöt ja virkamiehet ovat kuitenkin lähteneet käyttämään tätä vastakkainasettelua

pankkiverolla on tarkoitus kerätä varoja etukäteen mahdollisten uusien rahoitusmarkkinaongelmien varalta

ehkä valitettavan monikin heistä on lähtenyt sille linjalle että nämä nähdään vastakkain toistensa kanssa

vaikka maailmalla näkyy jo useita kirkkaitakin pilkahduksia talousahdingon pilvien tummentamalla taivaalla euroopassa tilanne on edelleen varsin hankala

suomen kannalta ongelmana on keskeisten vientimaidemme talouden aika korkeanlainen yskähtely

luottamuksen palauttaminen talouteen edellyttää avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä myös pankeilta

siitä meidän on hyvät kollegat pidettävä huoli

se että valvontamekanismit ovat pettäneet näin pahasti ja johtaneet näihin ongelmiin toimii kiistattoman vahvana perusteena valvontamahdollisuuksien parantamiselle ja uusien riskinhallintamekanismien käyttöönotolle

maamme talousluvut vaativat mielestäni meitä kaikkia talkoisiin myös pankkeja tässä kohdin

hyvät kollegat

edustaja tuupainen epäili omassa puheenvuorossaan tulevan pankkiveron aiheuttavan irtisanomisia

vahvimpina esimerkkeinä tästä ovat panostukset ammatilliseen peruskoulutukseen ja sen myötä nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen perusväylänpidon rahoituksen lisääminen ja pienpuun energiatukeen liittyvät linjaukset

matala korkotaso synkentyvä talouskasvu ja ehkä viimeisenä kiristyneet sääntelytoimet

nyt keskustellaan erityisen tärkeästä lakialoitteesta ja sen tärkeydestä kertoo tietysti myös se että kaikki eduskuntaryhmät ovat tässä lakialoitteessa mukana

sehän on luonteeltaan ennustettavaa vain tiettyyn pisteeseen asti

palvelujen laadusta ja saatavuudesta onkin pidettävä varsinkin nyt tässä kohdin huolta kun eletään tässä taantumassa

viime aikojen suuret pelastuspaketit irlannin ja kreikkaan osoittavat tämän varsin selkeästi

toisaalta en malta olla ihmettelemättä sitä mikä myös tässä salikeskustelussa on jo tullut esiin että kun on yhteinen tavoite yhteinen näkemys siitä että sotilasvammalain haitta astetta pitää alentaa niin miksi asiaa ei saatu toteutettua stmssä nyttenkään

asian olisi voinut hoitaa ilman tätä lakialoitetta varaamalla ihan reilusti ensi vuoden budjettiin tarvittavat eurot

itselleni on viimeaikaisissa kansalaistapaamisissa eri foorumeilla kirkastunut entisestään kuinka tärkeää meidän on panostaa tieverkkoomme

lakialoitteen ehdottama toimenpide on hyvin kohdennettu lisätoimi lapsiperheiden taloudellisen tilanteen helpottamiseksi

kysymys on pohjimmiltaan inhimillisyydestä ja suhtautumisesta vähemmistöjen oikeuksiin

keskustelussa ei pyritä läheskään aina löytämään parasta vaihtoehtoa eikä kuunnella vastapuolta aidosti

mutta sitten itse tästä asiasta

hyvät kollegat

kysymys on myös suhtautumisesta erilaisuuteen

se että edesautamme ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalveluiden omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin on yksinkertaisesti meidän velvollisuutemme

näkisin että tähän päivään kuuluu kaikkien ihmisten tasa arvo ja avoimuus

mutta niin kuin tässä keskustelussa jo kävi hyvin esille jos ja kun tätä lähdetään pohtimaan ja miettimään pidemmälle niin kunnille on ehdottomasti hoidettava kompensaatio tästä

siihen nähden että olemme eläneet tiukan budjettiraamin oloissa tämänkin vaalikauden aikana julkinen talous on yllättävänkin pahassa ahdingossa

elikkä minä totesin ryhmäpuheenvuorossa kouluruuan kohdalla että talousarviotasolla kunnissa tuijotetaan liikaa raaka aineiden hintaa eikä oteta huomioon kokonaistaloudellista vaihtoehtoa joka tarkoittaa muun muassa terveydellisiä vaikutuksia työllisyyttä ekologisuutta ja nämä osaltaan vaikuttavat muun muassa lähiruuan käyttöön ja maamme huoltovarmuuteen

sen parissa toimiminen on osoittanut sen että ihmisten halu vaikuttaa syttyy täyteen liekkiin vasta silloin kun jotain itselle tärkeää ollaan kenties vaikka viemässä pois

muuttamalla avioliittolainsäädäntöä tasa arvoisemmaksi voisimme parantaa sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen arvostusta elämänlaatua ja onnellisuutta sekä ehkäistä mahdollista syrjintää ja kiusaamista jota tänä päivänä tiedämme että heidän keskuudessaan on

kyläkoulun lakkauttaminen saa väen liikkeelle mutta vähemmän tunteisiin vetoavan asian tiimoilta ihmisiltä on vaikea saada edes mielipidettä

näin ollen tiukkienkaan budjettiraamien oloissa ei lopulta voida olla täysin varmoja yhtään mistään

mutta nämä asiat pitää ottaa kokonaistaloudellisesti huomioon kun kuntatasolla mietitään näitä ratkaisuja ja sitä lasten ja vanhustenkin ruokalautasta

määrärahat on syytä löytyä niin kauan kuin näihin on tarvetta

kemeran osaltahan ongelma on ollut käytännössä se että yrittäjät joilla on paljon pääomaa kiinni kalliissa laiteinvestoinneissa joutuvat ensin tekemään kemera tukeen oikeuttavat työt ja sen jälkeen he joutuvat odottelemaan ansaittua palkkaansa koska valtion kemeraan osoittamat varat ovat loppuneet kerta toisensa jälkeen kesken

arvoisa rouva puhemies

niihin on helppo aina vedota täällä eri käsittelyissä

demokraattinen ja avoin yhteiskunta on pitkän työn tulos

tämä hallituksen lakiesitys lähtee todellakin siitä että jatkossa nämä poikkeamispäätökset tulevat aina kunnan kirjekuoressa eli kaikista poikkeamista päätösvalta siirtyy kuntatasolle elyiltä

ruokapolitiikka on pohjimmiltaan kuluttajalähtöistä

kulutus ja ostopäätökset kaupassa vaikuttavat ympäristöön oman alueen elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen kotimaiseen ruokakulttuuriin ja eläinten hyvinvointiin

sinänsä itse koen että paljoa jo olemassa oleva tilanne ei muutu sillä jo nyt valtaosa poikkeamispäätöksistä on tehty lähellä eli siellä kunnissa

yhtälö onkin kyettävä ratkaisemaan mahdollisimman pian pysyvällä tavalla jotta metsäyrittäjät voivat keskittyä pitkäjänteisesti tekemään työnsä ilman ylimääräistä huolta toimeentulostaan

poliittisessa keskustelussa näyttääkin kehyksestä tulleen jälleen yksi argumentti jolla voidaan perustella sitä että johonkin asiaan vaikkapa sosiaaliturvan parantamiseen ei ole varaa ei ole rahaa

kuulostaa siis todella luontevalta että poikkeuslupien kautta tapahtuvasta alueiden kehittymisestä päätetään kunnissa jotka vastaavat myös omasta kaavoituksestaan

pääsääntöisesti se että päätösvalta on kunnissa kuulostaa hyvin tarkoituksenmukaiselta ja siitä syystä tämä hallituksen lakiesitys on lähes kokonaisuudessaan varsin kannatettava

kaikesta huolimatta on tunnustettava että kehysmenettely on hyödyllinen työkalu kun halutaan hallita suuria kokonaisuuksia

täällä on viimeksi tänään kyselytunnilla kuultu jopa ministeri cronbergin suusta lämpimiä sanoja tätä oppisopimuskoulutusta kohtaan ja se on tietysti jatkunut tässä keskustelussa myös hallituspuolueitten edustajien taholta

työ jatkuu hallituksen puitteissa

mitä tulee näihin maisema arvojen vastaisiin hankkeisiin niin niitäkin pitää olla jatkossa rohkeutta selkeästi kyseenalaistaa jos siihen on tarvetta

mutta loppupeleissä jos me olemme ihan rehellisiä vaikka tämä on kuinka kimurantti teidän mielestänne ja varmasti meidän oppositiopuolueiden edustajienkin mielestä niin tässä hallituksen esityksessä ollaan kuitenkin leikkaamassa oppisopimuskoulutuksen rahoitusta

kansanedustajien ja eduskunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia linkkinä valtiontalouden resurssien ja ihmisten arkisten tarpeiden välillä

maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä todetaan että jotta alkutuotannon menestys turvataan pitkäjänteisesti on tarkkaan harkittava mitkä ovat pitkällä aikavälillä kestäviä suomalaisen ruuan tuotantotapoja

mutta me jätimme sd valiokuntaryhmänä valiokuntatyössä vastalauseen yhteen asiakohtaan joka koskee rakentamista ranta alueella ja se on tullut täällä tänään jo ilmi tässä keskustelussa

arvoisa puhemies

siis nimenomaan jos tuijotetaan talousarviotasolla liikaa raaka aineiden hintaan niin sillä tuhotaan tämä lähiruuan merkitys

jotenkin koen että se että oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ovat saaneet tiedon tästä rahoituksen alentumisesta vasta tänä syksynä on myös aika kohtuutonta koska tämä lainsäädäntöuudistus vaikuttaa siihen yksikköhintaan ja sitä kautta aloituspaikkojen määrä tulee vähenemään

tämän tehtävän vastuullista toteuttamista varten budjetin kehysmenettelyssä on varattava riittävästi liikkumavaraa myös jokavuotisiin budjettineuvotteluihin

tässä mielessä lähitulevaisuudessa tehdään keskeiset valinnat

kun ei mietitä työllisyysvaikutuksia ei mietitä ekologisia vaikutuksia ei mietitä mitään muuta kuin raaka aineen hintaa niin sillä tuomitaan nämä

meidän on päätettävä panostetaanko perinteiseen viljelyyn vai luomuviljelyyn valitaanko geeniviljelystä vapaa tuotanto vai lähdetäänkö vapauttamaan gmo viljelyä

minä en jaksa enää ed

me näimme ja näemme edelleen että näin voidaan paremmin turvata kansalaisten yhdenvertaisuus esimerkiksi tilanteessa jossa saman järven ranta alueita omistaa usea kunta ja tämä ei ole mitenkään harvinaista

minusta on keskeistä ettemme valitse suomalaisen ruokapolitiikan tulevaisuudeksi yhdysvalloista tuttua linjaa

loppuun en malta olla toteamatta että kukaan ei tässä salissa varmastikaan väheksy kunnissa olevan henkilökunnan halukkuutta tehdä kansalaisia koskevia oikeita päätöksiä mutta resurssit osaaminen ja mahdollisuudet ovat kovin erilaista luokkaa eri kunnissa

geenimuunnellut ja antibiooteilla tai hormoneilla kyllästetyt tuotteet ovat siellä yleisiä eikä kuluttajalla välttämättä ole tietoa siitä mitä hän ostaa ruokapöytäänsä

kuten valiokuntakin totesi tuotteiden alkuperämerkintöjen säätäminen pakolliseksi on tärkeää nyt kun tuotteiden alkuperämerkintöjä yhä useammin hävitetään tuotemerkkien taakse

arvoisa herra puhemies